hallitus varmistaa kärkihankkeiden toteutumisen aktiivisella seurannalla ja ohjauksella strategiaistunnoissaan joita järjestetään pääsääntöisesti kahden viikon välein

kemijoen osalta mahdollinen myyntipäätös edellyttää osakassopimuksen solmimista nykyisten omistajien kesken

meidän pitää muistaa että me kyllä ihan pakkotoimin aiomme jatkaa perhevapaan kustannusten tasaamisen osuutta tässä meidän paketissamme

ministeri lindström lähtee tästä noin tunnin päästä keskustelemaan tästä asiasta ja muista tärkeistä työelämäkysymyksistä työmarkkinajärjestöjen kanssa

mitä tulee sitten tähän koko kokonaisuuteen niin haluan edelleenkin korostaa sitä että tässä haetaan uusia työpaikkoja

esitän että jättäisimme oppivelvollisuusiän nostamatta

mitään muutoksia valtion omistuksessa ei ennen sitä tehdä

hallitus pitää myös kahdenvälisten venäjä suhteiden hoitoa erittäin tärkeänä

edustaja arhinmäki on oikeassa siinä että näitten työttömyysmenojen suuruus on suurin piirtein sama kuin valtion budjetin alijäämä

sitä ei ole vielä toistaiseksi pöydälleni tullut

kolmanneksi eu tarjoaa meille myös unionin yhteisen kauppapolitiikan välineen toimia muun muassa globaaleilla markkinoilla suuren kysynnän äärellä

arvoisa puhemies

jos se on minusta kiinni ja vetoomuksestani kiinni niin sen olen tehnyt moneen kertaan sekä julkisesti kahdenvälisesti että kaikille viidelle yhtä aikaa

kaikki hallituksen esittämien toimien yksityiskohdat täsmentyvät lainvalmistelussa ja ne valmistellaan normaaliin tapaan yhteistyössä työelämän osapuolten kanssa

viidennessä kysymyksessä mainittu itä suomen yliopiston päätös savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen siirtämisestä joensuun kampukselle on savonlinnan kannalta ikävä

eduskunnan hyväksymä omistusrajan muutos ei ole myyntipäätös vaan valtioneuvosto päättää erikseen kunkin yhtiön osalta omistuksen mahdollisesta myynnistä

sen tehtävänä on seurata soten rakenneuudistuksen rahoitusuudistuksen sekä valinnanvapausselvityksen valmistelua toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista

handlingsplanen är ett förändringsprogram som regeringen fullt ut förbinder sig att genomföra

sopimusten aikaansaaminen muun muassa yhdysvaltain ja kanadan kanssa on keskeistä niin kilpailukyvyn kuin kasvun ja työllisyyden näkökulmasta

sen takia sitä kysyin

arvoisa puhemies

periaatepäätöksen valmistelun yhteydessä tarkasteltiin myös kunkin yhtiön omistajaohjauksesta vastaavaa ministeriötä

nämä esittelemäni toimet edellyttävät muutoksia työsopimuslakiin työaikalakiin ja vuosilomalakiin

kaikki me tiedämme että ne eivät tule toteutumaan